toisin sanoen pelkän takuueläkkeen varassa oleva henkilö saa täysin saman eläkkeen riippumatta siitä asuuko yksin vai onko hänellä puoliso jakamassa elämisen kuluja

onko hallitus miettinyt tämän viime vaalikaudella syntyneen yksin eläviin liittyvän epäkohdan korjaamista

tällä hetkellä monet varsinkaan ikääntyneet ihmiset eivät uskalla luopua omakotitaloistaan ja muuttaa pienempiin asuntoihin koska pelko piilevien virheiden korvaamisesta vielä viisikin vuotta kaupanteon jälkeen on niin suuri

ylimitoitetun korvausvastuun myötä tulee esille myös tapauksia joissa ostaja teettää jopa uuden kuntotarkastuksen tarkoituksella vain vähän ennen tuon viiden vuoden täyttymistä ja siinä esiin tulleita puutteita sitten vaaditaan myyjän korvattaviksi näin siitä huolimatta että laatuvirheet ovat saattaneet aiheutua esimerkiksi ostajan laiminlyömien kiinteistön normaalien huoltotoimenpiteiden johdosta joita viidessä vuodessa ehtii syntyä

mitä hallitus aikoo tehdä kiinteistön myyjän korvausvastuun kohtuullistamiseksi kiinteistön piilevien virheiden osalta jotta ihmiset uskaltavat laittaa kotinsa myyntiin ja asuntokauppa piristyisi myös kasvukeskusten ulkopuolella

vaikka pakkoavioliittoja ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole näkynyt enää viimeiseen sataan vuoteen niin tapa on kuitenkin kulkeutunut takaisin joidenkin maahanmuuttajien kulttuurien mukana

jopa yläasteikäisiä oppilaita lähetetään syntymä tai alkuperämaahan lomalle ilman paluulippua ja he jäävät sinne ja viestittävät sitten suomeen jääneille kavereille vaikkapa sosiaalisen median kautta että ovat joutuneet avioliittoon

oletteko selvittämässä myös tätä asiaa

huolenaiheita kuitenkin tuon kotouttamisen onnistumisessa riittää

vattin raportin mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen on heikompaa kuin kantaväestöllä ja tämä ero on meillä suurempi kuin muissa pohjoismaissa tai pohjois euroopan maissa

arvoisa puhemies

kun kiinteistön myyjä teettää tämän tarkastuksen kiinteistössään ja maksaa siitä kohtalaisen summan hän luottaa siihen että myytävä kiinteistö on kunnossa tai ainakin että kaikki sen virheet on tuotu esiin eikä ongelmia näin ollen jälkikäteen tulisi esiin

tapasin jokin aika sitten turkulaisia korkeakouluopiskelijoita ja he kertoivat tulevaisuususkonsa olevan koetuksella hallituksen massiivisten koulutussäästöjen takia

myöskin vieraskielisten perheiden peruskoulun suorittaneilla nuorilla on kuusinkertainen riski joutua ulkopuoliseksi eli nuoriksi jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä

kun virheitä sitten myöhemmin tuon tuostakin löytyy ei tarkastuksen tehneellä yrityksellä kuitenkaan ole niistä mitään vastuuta ja näin sitten kiinteistön myyjä joutuu korvausvastuuseen mikä saattaa tarkoittaa kymmenien jopa satojen tuhansien eurojen korvaamista

opintotukileikkauksen myötä vaarantuu myös opiskelijoiden ennestään niukka toimeentulo

opiskelijat ovat tyrmistyneitä

myöskin meidän lainsäädäntömme ja poliittiset periaatteemme aika hyvin ottavat maahanmuuton huomioon mutta esimerkiksi hallitusohjelmatasolla maahanmuuttopolitiikalle on annettu vain hyvin niukasti tilaa noin kymmenisen riviä ja meillä myöskin kotouttamispolitiikkaa resursoidaan aivan liian vähän vieläkin

olisi kohtuullista että tarkastuksen tehneellä yrityksellä olisi vastuu tuosta tarkastustyöstään ja olenkin sitä mieltä että asiakkaan pitäisi voida luottaa tarkastuksen laatuun

oletteko arvoisa hallitus laatimassa tällaista hyvin laajaa väestöpoliittista ohjelmaa tai strategiaa jossa myös kotouttaminen otettaisiin huomioon

miten hallitus aikoo turvata tavallisen kansalaisen kuluttajansuojan näiden asuntojen kuntotarkastusten yhteydessä

toivottavasti hallituksen opintotukiuudistuksessa ei ole kyse siitä että tulevaisuudessa opiskelija olisi useammin lähtöisin niin sanotusta hyvästä perheestä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuilu rikkaiden ja vähävaraisten hyvinvoinnin välillä on kasvanut suureksi

maksutonta korkeakoulutusta ei enää nähdä hyvinvointivaltion tarjoamana oikeutena vaan korkeakoulutus halutaan rinnastaa mihin tahansa yksilölliseen sijoitukseen

maksuton koulutus on yksilölle mahdollisuus kehittää itseään mutta se tuottaa myös sivistyneitä ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä kansalaisia ja tätä kautta lisäarvoa koko yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

vaikka julkisista menoista reilu kymmenesosa menee koulutukseen ja tutkimukseen niiden osuus koko hallituksen menosäästöistä on viidesosa

hallitus ei siis käytä pelkästään juustohöylää leikatessaan koulutuksesta ja tutkimuksesta vaan halkaisee kirveellä ison osan suomalaisesta osaamispääomasta

arvoisa puhemies

niin kuin hallitus sanoo niin totta kai talous pitää saada tasapainoon mutta totta kai on myös vaihtoehtoja kysymys on aina arvovalinnoista

sain valtiovarainministeri urpilaiselta vastauksen jossa hän lupasi hallituksen aikovan tarkastella mahdollisuuksia kehittää pienpanimoiden verovapautta ottaen kuitenkin huomioon eu lainsäädännön ja mahdollisuudet toteuttaa alkoholipolitiikkaa

perusporvarihallituksen arvovalinta on että tutkimuksesta ja koulutuksesta ja samalla tulevaisuudesta voidaan leikata ja tinkiä enemmän kuin mistään muusta

sosialidemokraattien vaihtoehdossa torjutaan koulutusleikkaukset ja lisätään valtion tuloja muun muassa estämällä kansainvälistä veronkiertoa nostamalla pääomatulojen verotusta ja perumalla osa autoverotuksen alennuksesta

tällä kertaa koulutuslupauksenne kesti hallituksen tiedotteen julkaisuun asti

arvoisa puhemies

haluaako hallitus tosiaankin opiskelijat kilpailemaan entistä enemmän kohtuuhintaisista asunnoista muiden pienituloisten kanssa ja käyttämään entistä enemmän aikaansa työssäkäyntiin opiskeluajan samalla pidentyessä jotta vuokrat saadaan maksettua

hallituksen esityksellä tuetaankin nimenomaan työllistävää ja investointihalukasta kotimaista kasvavaa elintarviketeollisuuden alaa pienpanimoteollisuutta jonka kasvu heijastuu myös muihin toimialoihin

kun panimo on saavuttanut tilanteen jossa se joko joutuu pidättäytymään pienpanimoalennuksesta kokonaan viimeisen vuoden osalta tai hyödyntämään alennuksen ja maksamaan sen takaisin vuoden lopussa korkeine korkoineen sen ei ole kannattanut lähteä investointeihin tuotannon ja työpaikkojen lisäämiseksi

kannatan epäluottamuslausetta hallitukselle

suomessa pienpanimoiden koko vaihtelee yhden henkilön työllistävistä mikroyrityksistä aina kymmeniä työntekijöitä työllistäviin pienyrityksiin

vaikeina taloudellisina aikoina kaiken kotimaisen teollisuuden tukeminen lisää työllisyyttä ja tuo mukanaan kasvavaa toiveikkuutta

useita muita investointipäätöksiä on alalla lähtenyt liikkeelle ja tämän päätöksen myötä ainakin kahdessa pienpanimossa voidaan nyt kasvattaa tuotantoa tämän kasvun esteen poistuttua ja tehdä sitä varten investointeja

tämä päätös ei maksa valtiolle mitään ja saa aikaan investointeja työllistymistä ja jopa niitä kipeästi kaivattuja vientieuroja

arvoisa puhemies

tämä ylimääräinen taiteilijaeläkejärjestelmä voi toimia vain täydentävänä eläkejärjestelmänä mutta ei tarjoa kokonaisvaltaista eläketurvaratkaisua taitelijoiden laajalle ammattikunnalle jonka tulonmuodostus ja eläketuloratkaisut ovat hyvin vaihtelevia

jatkossa onkin kiinnitettävä huomiota taiteilijoiden sekä muidenkin itsensä työllistävien toimeentulomahdollisuuksiin ja niiden kehittämiseen ja sosiaali ja eläketurvajärjestelmän rakentamiseen siten että oman eläkkeen kerryttäminen ilman kannustinloukkua on mahdollista niin kuin valiokunnan puheenjohtaja haatainen tässä jo totesikin

ilman vakituista ansiotuloa toimivilla taiteilijoilla lakisääteinen eläketurva jää usein hyvinkin alhaiseksi ja näille hakijoille eläkkeen merkitys oman talouden turvaamisessa on hyvinkin keskeinen

asiantuntijakuulemisessa sivistysvaliokunnassa tuli esille myös tarve muuttaa nykyistä käytäntöä taitelijaeläkkeen ja takuueläkkeen yhteensovittamisessa siten että tulevaisuudessa taiteilijaeläke ei enää pienentäisi takuueläkettä

arvoisa puhemies

me tarvitsemme luovia ihmisiä voidaksemme kehittyä ja menestyä maailmassa ja taiteilijat tarvitsevat riittävät tukirakenteet menestyäkseen taiteellisessa työssään ja voidakseen hyvin

arvoisa puhemies

vähintään toisen asteen tutkinto on tärkeä valtti työmarkkinoilla

takuuseen kuuluisi omatyöntekijä palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu sosiaalinen kuntoutus elikkä juuri sitä mitä nuorisotakuun tueksi on toivottu niin että entistä harvempi nuori syrjäytyisi ja nuorisotakuu voisi toteutua yhä useamman nuoren kohdalla vielä entistäkin paremmin

tosiaankin korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi pääasiassa näiden suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun ja tehokkuuden työllistymisen sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteella

menoleikkaukset tullaan toteuttamaan muun muassa kehittämällä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää ja järjestäjäkenttää sekä luopumalla eräistä ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintamuodoista

kysyisinkin ministeriltä millaisia vaikutuksia näette tällä opiskelijoiden valmistumisnopeuteen ja toisaalta näihin työuriin työurakeskusteluun

meillähän on vastikään tullut voimaan oppilas ja opiskelijahuoltolaki ja näitä sosiaalityöntekijöitä tarvitaan myöskin siellä sektorilla yhä enemmän ja toivoisinkin että ministeri ottaisi tehtäväkseen huolehtia siitä että nuo koulutusmäärät kasvaisivat riittävästi jotta sitten heitä joka paikkaan riittäisi

toisena on tämä että ammattikorkeakoulujen rahoituksen perusrakenne on nyt hyvin paljon vastaavanlainen kuin yliopistoissa mutta suurin ero on tavallaan tutkimuksen rooli joka on yliopistolla vahvempi mutta ammattikorkeakoulullakin on oma roolinsa

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että ammatillisen lisäkoulutuksen sekä ammatillisten erityisoppilaitosten tai erikoisoppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen rahoituksesta luovutaan

tuohon kustannuskeskusteluun sanoisin että on aivan selvää että panostukset ennalta tulevat viime kädessä sekä inhimillisesti että rahallisesti edullisemmiksi kuin ne korjaavat toimenpiteet

järkevää olisi esimerkiksi järjestäjäkenttää läpikäytäessä miettiä ammatillisten ja lukiokoulujen yhteistyön mahdollisuuksia sekä tilojen että opetuksen suhteen

nämä yliopistojen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset vaikuttavat merkittävästi yliopistojen perustehtäviin opetukseen ja tutkimukseen

lisäksi useat yliopistot ovat aloittaneet yt neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi

on hyvä että oppilaitoksia kannustetaan tukemaan oppilaitaan suorittamaan tutkintonsa loppuun asti siten että ammatillisen koulutuksen varsin suuri keskeyttämisprosentti saadaan näin laskemaan

ammattikorkeakoulut ovat parhaillaan toteuttamassa monivuotisia sopeuttamisohjelmiaan

ne ovat perustehtävässään kuitenkin sitoutuneet kantamaan vastuunsa suomen talouden uudistamisesta profiloitumalla sekä tiivistämällä yhteistyötä eri korkeakoulutoimijoiden sekä työ ja elinkeinoelämän kanssa ja monet ammattikorkeakoulut tekevät erittäin vaikuttavasti tätä toimintaa

tähän jopa perustuslakivaliokunta puuttui ja sen mielestä vaikutusarvioinnin puutteiden takia on välttämätöntä että okm seuraa huolellisesti yliopistojen perusrahoitusten leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia yliopistojen toimintaan ja mahdollisuuteen suoriutua tehtävistään

erityisen tärkeää on seurata myöskin sitä miten perusrahoituksen merkittävä väheneminen vaikuttaa tutkimuksen laatuun ja toteuttamisedellytyksiin sekä tutkimukseen perustuvan opetuksen tasoon ja saatavuuteen

minä toivonkin kovasti että hallitus olisi valmis korjausliikkeisiin vaikka sitten tulevissa budjeteissa sillä on ihan selvää että nämä vaikutukset tulee olemaan aika murskaavia

on tärkeää että opiskelijat itsekin ovat tyytyväisiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja kerola otti esille tämän toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon ja on aivan totta että kun ajatellaan nuoria jotka sieltä yhdeksänneltä luokalta pääsevät niin he ovat aika nuoria siihen että pitää lähteä kauas kotipaikkakunnalta opiskelemaan ja siinä mielessä jaan edustaja kerolan huolen

arvoisa puhemies